vehkaperäkin totesi

toisaalta on myönnettävä että oppilaitoksittain on eroja ja myöskin oppisopimuslajin ammatinlajin mukaisia eroja varmastikin löytyy

olkoon se yhteinen tavoitteemme

voi olla jos me ripustaudumme niihin vanhoihin teollisuudenaloihin että emme pysty pitämään niitä tulevaisuuden työpaikkoja joita meidän lapsemme tulevat tarvitsemaan

toisaalta on myös myönnettävä se tosiasia että se raha joka on ylimääräisenä tullut oppilaitoksille tuskin on mennyt mihinkään turhaan touhuun vaan todennäköisesti oppilaitoksen sisällä jonkin muun koulutuksen rahoittamiseen

tietenkin tämä herättää jatkopohdinnan siitä että kun nyt tämä raha on jatkossa pois oppilaitoksilta onko näin että oppilaitoksissa joko sopeutetaan toimintaa tai katsotaan mitkä oppisopimusammattialat ovat kustannuksiltaan pienempiä vai onko näin että tämä poistuva osuus jatkossa tulee kunnille maksettavaksi koulutuksen järjestäjän tuotoista

avataan postituksessa laitetaan leima päälle jossa näkyy saapumispäivämäärä ja toimitetaan eteenpäin vastaanottajalle aika monessa tapauksessa sinne lokerikkoon josta sen voi kuka tahansa yrityksestä noukkia

tai kun toimiston nurkassa on faksi joka raksuttaa esimerkiksi lauslahdelle viestin sen voi kuka tahansa noukkia ja toimittaa eteenpäin

tietenkin on hyvä että me jäämme tätä asiaa tarkastelemaan jatkossa

kyseessä on kuitenkin jonkin asteinen säästölaki

näkyvää julkista nimellä tulevaa viestintää

miksi emme tästä nosta melua

tämä ensimmäinen muutos joka koski kunnan rahoitusosuuden korottamista opetus ja kirjastotoimessa on itse asiassa aika mielenkiintoinen viritys koska tässä on kysymys paras hankkeen ja siihen liittyvistä rahoituksista

se liittyy myös meidän budjettikäsittelyymme ja liittyy myös meidän talon toimintamalleihin joissa kuvitellaan että substanssivaliokunnat keskittyvät lainsäädäntöön ja valtiovarat keskittyvät siihen raha asiaan

tässä kohdin jo tämä talo menee täysin vikaan koska yksikään laki ei voi olla erillään taloudesta

nyt meillä on ensimmäistä kertaa tilanne jossa tämä raha otetaan itse asiassa tämän kyseenä olevan alan omasta valtionosuuspotista mikä johtaa siihen että muut kunnat maksavat itse asiassa enemmän rahoitusosuutta yksikkökustannuksista kuin on alun perin ajateltu

otetaan ammatillinen koulutus

arvoisa puhemies

edustaja yrttiaholle

arvoisa puhemies

ensinnäkin iso kiitos siitä että sotiemme veteraaneja muistetaan budjetissa siten että rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan perusosaa nostetaan ja täällä on muitakin sotiemme veteraanien kannalta tärkeitä aiheita

kunnille siitä on taloudellisia vaikutuksia

edelleen kyllä täytyy sanoa vihreille ja vähän myös tuonne sdpn suuntaan että nythän meidän tulisi pohtia mistä me saamme tuloja joilla me rahoitamme meidän suomalaisten lasten koulutuksen

kuntaliitoskunnat saavat sen rahan mikä on sovittu mutta muilla kunnilla käykin toisinpäin

mitä isompi kunta esimerkiksi otan espoon sitä isompi tulee olemaan myöskin se rahallinen menetys tästä laista

se johtui siitä tilanteesta että kun elimme lama aikoja niin tällä tavalla edellinen hallitus tuli kuntia vastaan

toinen isompi kysymys liittyy monikanavarahoituksen purkamiseen

meidän tulee pohtia rahoituksen monipuolistamista

hallitus on tuomassa muun muassa verovähennysoikeuden yliopistoille annettaviin lahjoituksiin ja tätä kautta saadaan lisää rahoitustuloja yliopistoille

ja nyt tilanteessa jossa kuntien verotulot ovat kuitenkin paremmalla tolalla kuin ne olivat silloin pahimpana aikana johon yhteisöveron korotus tuli on siltä osin perusteltua että sitä niin sanottua ylimääräistä osuutta otetaan myös pois ja leikataan hallitusti alaspäin ja palataan normaalitilanteeseen

läpinäkyvyyttä tarvitaan kuten täällä on aikaisemminkin todettu

tässä seurattuani jo jonkin aikaa näitä valtionosuusremplauksia joissa siirretään yhteen paikkaan ja otetaan toisesta paikasta on pakko sanoa että aika solmuista touhua tämä on

kysynkin ministeri risikolta

tämä on vuosikausien aikana syntynyttä solmuista touhua ei niinkään tämän hallituksen aikana mutta toisaalta jatketaan samaa polkua

on ollut mielenkiintoista kuunnella kollegojen keskusteluja ja itsekin välillä ensimmäisen lukukerran jälkeen ajattelin että mikähän laki meillä tässä on käsillä ja toisen lukukerran jälkeen eilen ajattelin että tässä on hyviä piirteitä ja kun kolmannella on täällä olen kuunnellut kollegoita niin on joutunutkin miettimään joitakin asioita vähän ehkä kriittisemmin

yleisesti ottaen on todettava että nyt käsillä olevat verotuksen ratkaisut ensinnäkin kannustavat yrityksiä kasvuun ja toisekseen ne myös kannustavat työntekoon koska työnteon verotusta ei kiristetä

nykyjärjestelmässä on todettu niiden menevän hukkaan ja se johtuu siitä että tämän meidän salin paikkaluku ei vastaa sitä mitkä ovat puolueiden kannatuslukemat pääsääntöisesti tätä kautta

miljoonat eurot vaan seikkailevat ilman tämmöisiä reaalielämän sidoksia varsinkin kun katsotaan tätä kuntien valtionosuusjärjestelmää

en tiedä millä korvalla te kuuntelette siellä

äidin työhön menohan on yksi peruste miksi meillä pitää satsata kouluihin lisää koska vanhemmilla ei ole niin paljon aikaa kuin aikaisemmin

arvoisa puhemies

toivon että jonain kauniina päivänä tästä tulee järjestelmänä niin ymmärrettävä että me voimme tuolla kadunkulkijalle kertoa mitä me itse asiassa päätimme

juuri näin suomi menestyy osaamisella ja innovatiivisuudella

selvää on kuten varapuheenjohtajakin totesi että katseen täytyy olla myöskin yli hallituskausien ja koulutuksessa me rakennamme yli sukupolvien niin että siltä osin on varmasti syytä olla tämäntyyppinen yhteinen pohdiskelu millainen se tulevaisuuden koulutusjärjestelmä on ja minkälaisia tavoitteita tulee asettaa

tässä on kysymys siitä pitäisikö palata askel taaksepäin tiukempiin kasvatusperiaatteisiin panna liberaali kasvatus ehkä hieman syrjemmälle

sinänsä on hyvä tilanne jo tällä hetkellä että vaikka meillä on ikäviä säästöjä ja ne eivät ole kenellekään helppoja niin samaan aikaan meillä on myöskin sitä tulevaisuuden rakentamistyötä

valitettavasti ne johtavat siihen että kun sinne lukioon sitten nuoret menevät niin siellä todetaankin että he ovat saaneet hyvin erityyppisen oppimispohjan

saattaa olla että se nykyjärjestelmä jossa paikalliselta tasolta voidaan lähteä kasvattamaan sitä omaa aatesuuntaansa suurem maksi voi olla ehkä se helpompi tapa kuin se että suoraan lähdetään hakemaan sitä valtakunnallista äänikynnystä

rakenteellisilla uudistuksilla veroja korottamalla tai menoja leikkaamalla

arvoisa puhemies

edustaja sinnemäki aiemmassa puheenvuorossaan puhui siitä kuinka suomen tulee sitoutua kansainvälisiin sopimuksiin sopimuksiin jotka on tehty pitkän aikaa sitten

mutta sieltä jää täysin uupumaan se millä me luomme niitä uusia työpaikkoja uusia yrityksiä uusia innovaatioita joilla suomi tosiasiassa tulee selviytymään tulevaisuudesta

palaan ed

se on ainoa paikka jossa niitä työpaikkoja tullaan tekemään ainoa paikka josta me saamme todellista kasvua ja sitä tulorahoitusta sinne hyvinvointipalveluihin

sekin on yksi hyvä esimerkki siitä joka kohdentuu sinne tulevaisuuteen noin viiden vuoden päähän jolloin toivoaksemme näemme sitten siellä jotain uutta uusia työpaikkoja

siinä kohdin jäin pohtimaan onko demokratialla merkitystä äänestäjän äänellä niihin päätöksiin joita me tänä päivänä teemme onko niillä mitään arvoa

kysynkin ministeri risikolta minkä tyyppisiä toimia meillä tällä puolella on

se vaatii meiltä jokaiselta talkootyötä

on kysymys siitä millä me luomme sitä kasvuyrittäjyyttä

tässä onkin kysymys mitä meidän pitäisi tehdä

ensinnäkin on sanottava että edustaja kalmari on kyllä aika mahtava ja sydämellinen ihminen jos kerran on sijaisvanhempana ja siitä kaikki iso kunnia hänelle

terveydenhuollon puolella on varmasti paljon kehitettävää ja meidän uusi terveydenhuoltolaki antaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden kunnille lähteä rakentamaan aivan uudelta pohjalta terveydenhuollon toimintamalleja jolloin voidaan todeta että aina se lisäraha ei ratkaise vaan se millä tavalla toimitaan uudella tavalla

se on tapa jolla me vahvistamme yritysten vakavaraisuutta ja myös luomme mahdollisuuden kasvaa omapääomaehtoisesti ja näin hyvin vakaalla keinolla

monet ihmiset elävät pitkään pelon olosuhteissa tietämättä missä miina sijaitsee ja siltä osin tilanne on täysin hyväksymätön

mielestäni tätä ei kannata ideologiseksi kysymykseksi tehdä koska tässähän on kyseessä kuitenkin meidän yritystemme kilpailukyky ja sen parantaminen

elvytystä ja kinaamista mutta tässä on kysymys suomen tulevaisuudesta niin että ei jäädä tähän kinaamaan jonkun fortumin toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista vaan keskitytään siihen miten suomi selviytyy tulevaisuudesta

jalkaväkimiinathan ovat meillä pääosin varastossa

ne eivät ole maastossa lukuun ottamatta niitä miinoja jotka ovat toisen maailmansodan jälkeen jääneet maastoon joista ei itse asiassa tiedetä paljon mitään

meidän on pakko ottaa tässä yhteydessä kun meillä on menossa seuraavina vuosina yhä tiukkeneva pudotuspeli jossa hintakilpailukyky tulee olemaan se ratkaisevin tekijä kaikki keinot suomessa käyttöön jotta me pystymme suomessa edes joitakin tuotannollisia työpaikkoja säilyttämään

vauvat

jos me ajattelemme tilannetta tänä päivänä kun ostopalveluita käytetään yhä enemmän kunnissa niin se on johtanut siihen että ne ketkä siellä tarjoavat ovat kohtuullisen suuria toimijoita

isommat lapset osaavat kertoa sen hädän ja tietenkin on kysymys tuleeko se hätä meidän aikuisten tietoon ja otetaanko se vakavasti mutta meillä on niitä lapsia vauvoja jotka eivät puhu ja siellä voi olla vaikka minkälaista pahoinpitelyä näitä vauvoja kohtaan

kuusiston lakialoite on erittäin hyvä

tässä kun otetaan lapsiperheistä vielä yksinhuoltajat niin tiedämme että heillä on useimmilla hyvin tiukkaa taloudessa ja myöskin arjesta selviytyminen on monilla hyvinkin vaikeata

tästä herää kysymys minkälaiset mahdollisuudet meillä on valtionhallinnon sisällä jatkaa vastaavan tyyppistä toimenpidettä varsinkin kun se ei ole näkynyt meidän edustajien arjessa

itse asiassa palveluseteli antaa mahdollisuuden myöskin pienelle toimijalle tulla mukaan

on selvää että suomen on syytä noudattaa kansainvälisiä sopimuksia mutta silti jään pohtimaan kriittisesti kansainvälisen yhteisön kohteita

näissä arjen tilanteissa monesti meillä pitäisi olla myöskin kunnissa tarjota auttavia käsiä esimerkiksi kotiapua jotta kun tulee esimerkiksi sairastumistilanne niin pystytään sitä tarjoamaan

vielä paistos pavarotti edustaja on työpaikkoja

varmaan voi olla järkevää että kun tehdään asiakasryhmittelyitä niin siltä osin katsottaisiin tämmöiset riskiperheet joissa myös käytäisiin kotona ja vähän useammin tarkastettaisiin että lapsen vointi on hyvä

maailma on täynnä vaarallisia aseita

suomeksi sanottuna kun mietin mitä kerron äänestäjille tästä uudesta vaalitavasta kyllä se yksinkertaisin viesti on se että tässä salissa tämän esityksen pohjalta tulee olemaan aivan yhtä paljon paikkoja puolueilla kuin on niiden saamat ääniosuudetkin

otetaan esimerkkinä ydinaseet jotka aiheuttavat sitäkin enemmän pahaa ympärillään näkymätöntä pahaa

näenkin tässä että meillä on kunnissa vastuu hakea uusia tuotantomalleja myöskin samalla uusia liiketoiminta alueita jotta meillä on työpaikkoja jotta meillä on verotuloja jotta meillä on sitä hyvinvointia suomessa tulevaisuudessa

nyt käsillä olevan aloitteen tarkoituksena on antaa kunnille joustovaraa jotta ne voisivat määrätä veroa kuntalaistensa maksukyvyn mukaan

kysymys on siitä millä tavalla tätä linjaa saataisiin levitettyä myös muille työpaikoille ja myös eduskunnan sisällä

toisaalta okei myönnän sen että se sisältää myös verotuksen kautta tulevia kompensaatioeriä mutta faktisesti se on kuitenkin suurempi ja varsinkin kun me tarkastelemme tilannetta jossa valtio on voimakkaasti velkaantunut ja kuntien velkaantumisaste on hyvin paljon vähäisempää verrattuna valtioon voidaan kysyä haluammeko elää kunnissa jossain unelmamaailmassa jossa valtio samaan aikaan velkaantuu vauhdilla

tarkoitus on siis lisätä kuntien päätösvaltaa mutta ei velvoittaa veronkevennyksiin

tässä herätänkin kysymyksen myös vasemmalle puolelle

siinä vaiheessa kun lapsi on kokenut sieltä ihan vauvasta lähtien väkivaltaa niin kun ollaan siellä koulu ja esikouluiässä alkavat olla aika vakavat vahingot jo siellä pieneen sieluun tapahtuneet ja niitä on sitten vaikeata lähteä korjaamaan jälkikäteen